mielenkiintoinen ilmiö on myöskin se että kun suomea kansainvälisellä areenalla arvostellaan tuossa tilanteessa tuo kritiikki kohdistuu niin tehokkaasti suomalaiseen päätöksentekokoneistoon että siinä tilanteessa muutoksia alkaa syntyä

mutta täytyy sanoa että tärkeätä on se että nuo kertomukset luettaisiin tarkemmin ja otettaisiin oikeusasiamiehen ehdotuksista onkeen ja tehtäisiin välttämättömiä ja tarpeellisia muutoksia

tavoitteena jälleen kerran on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tuoda paremmin esille mahdolliset sidonnaisuudet mutta tällä kertaa myöskin tavoitteena on pyrkiä rajoittamaan vaalikampanjoiden kulujen kasvua

hallitus on antanut eduskunnalle toisen lisäbudjettiesityksen ja sen aihe on erittäin tärkeä nimittäin työllisyys ja syrjäytymisen ehkäiseminen

tässä suhteessa olisi myöskin tärkeätä että kun puhutaan yhteiskunnan ihmisoikeusvelvoitteista niin tältä osin kehitettäisiin tiedonkulkua lainvalvojien kannanotoista kaikkiin viranomaisiin niin että muutoksia tässä suhteessa tapahtuisi

arvoisa puhemies

säännöksiä selkeytetään siten että asetetaan selvät aikarajat jolloin katsotaan vaalikampanjasta aiheutuvien kulujen olevan raportointivelvollisuuden piirissä

hallitus on antanut perinteisen kevättalousarvionsa eduskunnalle ja se on luonteeltaan varsin tekninen

myöskin valtiovarainvaliokunta on toiminut varsin nopeasti kahdessa päivässä tämä esitys on käsitelty kuitenkin varsin huolellisesti valiokunnassa koko valiokunnan kokoonpanossa kuullen myöskin valtiovarainministeri jutta urpilaista

perustuslakivaliokunta myöskin ehdottaa sitä että kertomuksiin voitaisiin laittaa erityinen listaus siitä mitkä ovat tällaisia jatkuvasti toistu via ongelmia joihinka pitäisi puuttua koska se antaisi hyvän pohjan myöskin täällä käytävälle keskustelulle siten että muutosten tekemiseen myöskin sisäsyntyisesti kotimaisen keskustelun kautta olisi riittävästi painetta

kunnioitettu puhemies

tuossa sopimuksessa määritellään ne menettelytavat joita sovelletaan silloin kun jokin euromaa pyytää lainoitusta ollessaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

lisäbudjetin peruspohja on alexander stubbin hallituksen hallitussopimus ja tältä osin lähdetään siitä että hallitus pyrkii edistämään kasvua ja työllisyyttä

eduskunnassa syntyi viime syksynä keskustelua siitä oliko eduskunnalle annettu oikeat tiedot siinä yhteydessä kun oli täsmennetty ja lisätty suomen vastuita euroopan rahoitusvakausvälineelle

kaikkein suurimpana huolena tällä hetkellä on se että euroalue on vaarassa ajautua taantumaan ja voi olla että tästä taantumasta voi tulla varsin syvä kun näemme mitä lähiviikkojen aikana euroalueella tapahtuu

tämä on sinänsä hyvin yksinkertainen hallituksen esitys mutta lähtökohtana tässä on se että siirtomäärärahoja voitaisiin käyttää kolmen vuoden asemasta viiden vuoden aikana

kunnioitettu puhemies

kuitenkin pois luetaan niin sanottu tavanomainen talkootyö

tältä osin hallitus panostaakin voimakkaasti voimalaitosveron poistamiseen ja panostuksiin liikenne ja väylähankkeisiin sekä myöskin asuntorahaston myöntövaltuuden lisäykseen ja käynnistämisavustuksiin

tuki ilmoitetaan kun tästä on käyty keskustelua bruttomääräisenä jolla pyritään täsmentämään sitä millä tavalla ilmoituksessa summat merkitään

ensinnäkin tarkoituksena on se että nykyisen vaalipiirikohtaisen laskentatavan sijasta koko maa olisi vaalialueena joten koko maan perusteella laskettaisiin puolueiden välillä saatavat eduskuntapaikat tässä käyttäen dhondtin järjestelmää

täysistunnon käsittelyssä on nyt tämän vuoden kolmas lisätalousarvio ja tässä lisätalousarviossa päivitetään valtiontalouden tilanne kesän päättyessä ja tehdään siihen liittyvät välttämättömät muutokset

myöskin avoimuuteen pyritään siinä että mikäli lahjoittajan nimeä lahjoittajaa ei saada selville tällaista tukea ei saa vastaanottaa

kuitenkin loppujen lopuksi päädyttiin sitten siihen tulokseen että ehkä on hyvä katsoa mitenkä tämän ylärajankin noston osalta käy ja aiheuttaako se käytännössä sitten näitä ongelmia mitä on väitetty esiintyvän

ei tarvitse kuin lukea tämän lisäbudjetin luettelo niistä väylähankkeista joita on tarkoitus toteuttaa niin voi todeta että väylähankkeita toteutetaan nimenomaan maakunnassa

arvoisa puhemies

tämä johtuu siitä että suomella edelleen on haasteita suomen kilpailukyvyn suhteen ja myöskin siitä syystä että teollisuudessa on merkittävä rakennemuutos käynnissä

edelleen hallitus esittää että paikat jaettaisiin kuitenkin vaalipiireittäin suhteessa vaalipiirissä saatuihin ääniin ja tässä käytettäisiin niin sanottua hareniemeyer menetelmää jolla nuo paikat jaetaan

tämän lisäksi euroopan keskuspankki tulee lähiaikoina varmaankin jossakin vaiheessa korottamaan korkoja ja vähentämään likviditeettiä markkinoilta mikä jossain määrin heikentää myöskin kasvun edellytyksiä

arvoisa puhemies

kuitenkaan tavanomaista keräystoimintaa tämä ei koske eli kun käy keräämässä rahaa voi ottaa rahasumman ja nimeä ei välttämättä tarvitse merkitä ylös tässä yhteydessä

kuitenkin on todettava että johdonmukainen käytäntö kaikissa valtion takauspäätöksissä on ollut se että takaus annetaan itse pääomalle ja tuon pääoman lisäksi tulevat sitten korot ja muut tästä aiheutuvat kustannukset

puhemies

valitettavasti kuitenkin on nähtävissä se että rakennemuutokset tuotannossa suomessa ovat varsin suuria ja nokia tältä osin on ehkä viimeisin hyvin selkeä esimerkki

muitten kustannusten osalta tässä yhteydessä ei ollut epäilyjä ja jos sitten syntyy tilanteita joissa joudutaan ottamaan lisävastuita väistyvien takaajien johdosta ja niin edelleen

kuitenkin valitettavasti täytyy todeta että vaikka työllisyystilanne on parantumassa niin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen ja siitä syystä tarvitaan tehostettuja toimenpiteitä

tietysti ne jossain määrin heijastavat talouden aktiviteettia ja tietysti tämä osoittaa sen kuinka herkkiä nämä verot ovat taloudellisen tilanteen muutokselle

suomi on ollut erittäin aktiivinen verosopimuspolitiikassa ja meillä on hyvin kattava verosopimusverkosto ja kaikki nämä sopimuksethan perustuvat oecdn malliverosopimukseen jonka tarkoituksena on toisaalta pitää huolta siitä että ei synny kahdenkertaista verotusta verot maksetaan kertaalleen mutta vain yhteen maahan ja toisaalta pidetään huolta siitä että johonkin maksetaan verot eli yhdenkertainen verotus toteutuu

sen sijaan perintö ja lahjaveron ja arpajaisveron tuotto kasvaa ja se osoittaa sitä että näissä veromuodoissa saattaisi olla myöskin sitten kehittämisen mahdollisuuksia

hallituksen kertomuksen käsittely antaa jokaiselle valiokunnalle mahdollisuuden tarkastaa hallituksen ja vastaavan ministeriön toimintaa antaa siitä oma arvionsa ja antaa myöskin ehdotuksia ja suosituksia siitä millä tavalla valtioneuvoston ja ministerien pitäisi jatkossa toimia

kun sitten tehdään ilmoitus suunnitellulle kaavakkeelle niin siinä yhteydessä tarkoitus on eritellä saatu tuki jossa ei tarvitse ilmoittaa antajaa kuitenkin tukijatahon mukaan niin että tiedetään onko kyse yrityksistä yksityishenkilöistä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

meitä uhkaa finanssikriisi talouden kasvu on hiipumassa ja meidän on kaikin keinoin pidettävä huolta siitä että suomen vienti on hyvässä iskukunnossa

hallitus esittää kansalaisuuslain muuttamista ja perustuslakivaliokunta on käsitellyt tämän hallituksen esityksen

uutta olivat yllätystarkastukset vankiloissa mikä sinänsä on hyvä että tarkastetaan myöskin niin että ei valmistauduta tarkastukseen vaan voidaan yllättäen tulla ja havaita paremmin ne tosiasialliset seikat jotka tältä osin ovat vallalla vankiloissa

lainaa voitaisiin antaa rahoituslaitosten pääomittamiseksi ja myöskin euroalueeseen kuuluvien valtioiden joukkovelkakirjoja voitaisiin nostaa jälkimarkkinoilta

syy tähän muutosesitykseen on se että on voitu havaita että suhteellisuus ei täysimääräisesti meillä toteudu eduskuntavaaleissa ja vaalipiirien väliset erot ovat suuria

tässä erittäin tärkeää on tietojen vaihto veroviranomaisten kesken ja tältä osin täytyy sanoa että mitä itävaltaan tulee niin itävaltahan on hyvä eu jäsenmaa mutta aikoinaan kun säästödirektiiviä käsiteltiin siinä yhteydessähän esimerkiksi itävallan talletusten verotus oli erittäin vaikea kysymys

suuremmat menojen lisäykset suuntautuvat kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin kuten liikennehankkeisiin laivanrakennuksen innovaatiotukeen lng terminaalin rakentamisen tukemiseen sekä valtion tukeman asuntotuotannon vauhdittamiseen

siitä syystä on tärkeätä että signaalit työmarkkinoille ovat positiivisia ja tässä ministerit kantavat erittäin raskasta erittäin tärkeätä vastuuta siitä että palkanalennuksiin myöskin pitää olla mahdollisuus

erityisen tärkeää on myöskin se että jokainen erityisvaliokunta tarkastaa omalta osaltaan hyväksymänsä lausumat valtioneuvoston toimenpiteet näitten lausumien johdosta ja sen voidaanko nuo lausumat poistaa jos hallitus sitä esittää vai onko lausumat edelleen syytä pitää voimassa ja kehottaa hallitusta jatkotoimenpiteisiin

ja kun jatkossa tehdään vastaavia takauspäätöksiä suosittelen että tätä kaavaa joka tässä on esitetty käytettäisiin myöskin jatkossa

perustuslakivaliokunnalla on se erityinen ilo että perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana on entinen oikeusasiamies jacob söderman jolla on erityistä asiantuntemusta ja täytyy sanoa että hänen asiantuntemustaan on voitu myöskin tämän mietinnön laatimisessa käyttää kattavasti hyväksi

tässä suhteessa on tärkeätä se että pidetään huolta myöskin käytännössä siitä että tietojen vaihto itävallan kanssa toimii kivuttomasti ja hyödyllisesti niin että kahdenkertainen verotus tosiaan torjutaan mutta turvataan että kaikissa tilanteissa yhdenkertainen verotus toimii

asiasta on antanut lausuntonsa perustuslakivaliokunta joka toteaa että eduskunnan suostumus on tarpeen tämähän todettiin myöskin saksan perustuslakituomioistuimen päätöksellä saksan osalta

kehyspäätös on laadittu hyvin vaikeassa taloustilanteessa ja se johtuu siitä että kansainvälinen talouskehitys on ollut heikompaa ja myöskin sen johdosta suomen talousnäkymät ovat heikompia kuin silloin kun hallitusohjelmaa kaksi vuotta sitten laadittiin

valtiovarainvaliokunta mietinnössään toteaa että nämä toimenpiteet ovat hyviä ja perusteltuja ja erityisesti liikennehankkeilla voidaan katsoa olevan kasvua ja teollisuuden kilpailukykyä edistävä myönteinen vaikutus

eli lähtökohta on se että kerrotaan mikä on kokonaisvastuu ja sen jälkeen kerrotaan mitä eriä tuon kokonaisvastuun päälle saattaa tulla

kuitenkin näissä tapauksissa kun yksittäisen tuen antajasta on kysymys ja siitä pitääkö tuo summa ilmoittaa silloin arvioidaan nettomääräinen arvo eli tarkoittaa sitä että jos myy taulun niin taulun myyntihinnasta vähennetään hankintahinta ja tuo nettosumma on se joka tueksi ilmoitetaan

oikeuskanslerin arvio oli että on syytä selvittää pääministeri vanhasen toimintaa osana nuorisosäätiön esitutkintaa ja sitä onko tässä yhteydessä olemassa tietyntyyppinen rakenteellinen yhteys hänen pääministeritehtävänsä ja tuon avustustoiminnan välillä

tällä ministereitten päätöksellä laskea palkkoja joka oli hallitusohjelmassa aikoinaan on varmasti ollut myöskin myönteinen vaikutus siihen että työmarkkinoilla on saatu maltillinen ratkaisu aikaan

mitä tulee valiokunnan kannanottoihin niin pidän erittäin hyvänä että hän käyttää tältä osin puheenvuoron ja selvittää valiokunnan näkemyksiä oikeusasiamiehen toiminnan kehittämisestä ja niistä tarpeista mitä tuohon instituutioon sisältyy

keskeiset liikenneverkkojen menolisäykset kohdentuvat kehärataa ja länsimetroa koskeviin tarkistuksiin

valtiovarainvaliokunta lähtee siitä että tässä tilanteessa jossa euroalueen vakaus on vakavasti uhattuna ja joka on huolestuttava on välttämätöntä että ryhdytään kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin joilla pyritään markkinoita vakauttamaan ja pitämään huolta siitä että korjaaviin toimenpiteisiin jäsenmaissa on riittävästi aikaa niin että vakaus kokonaisuutena voidaan säilyttää ja että euromaat eivät ajaudu sellaiseen kriisiin joka johtaisi hallitsemattomaan tilanteeseen ja myöskin massatyöttömyyteen näissä maissa

myöskin ict panostukset ovat tärkeitä oulun alueelle koska siellä on tällä hetkellä erittäin osaavaa insinööripohjaista työvoimaa käytettävissä ja on tärkeätä että nämä henkilöt saisivat uusia työpaikkoja ja syntyisi innovaatiotoimintaa alueelle ja on tärkeätä että heidät pidetään kotimaassa koska aidosti jos olet hyvä ja osaava henkilö on ehkä paineita siirtyä ulkomaille ja hyödyntää osaamista toisessa maassa toisen maan teollisuuden hyväksi ja tämä meidän ehdottomasti pitää pyrkiä välttämään

nyt on tärkeätä näissä liittokohtaisissa neuvotteluissa että myöskin tämä ministereitten päätös muistetaan niissä yhteyksissä ja pidetään huolta siitä että mitään ylilyöntejä nyt neuvotteluissa ei tapahdu vaan että suomi pitää huolta siitä että meidän kilpailukykymme säilyy myöskin edessä olevina vaikeina aikoina

myöskin laitettaisiin poikkeusmahdollisuuksia niissä tilanteissa joissa vaaditaan kielitaidon osaamista ja laitetaan selvemmät säännöt siltä osin millä tavoilla voi osoittaa hallitsevansa suomen tai ruotsin kielen

se johtuu siitä että eurokriisin ratkaiseminen on kestänyt kauemmin kuin saatettiin odottaa

suuri ongelma koko prosessissa tähän asti on ollut se että on tehty ilmoitus oikeusministeriölle tai vaalilautakunnille ja ne eivät ole millään tavalla tarkistaneet vaan ovat vain ottaneet vastaan ja julkaisseet

oikeuskansleri on myöskin pyytänyt että perustuslakivaliokunta suorittaa ar vion poliittisen toiminnan oikeudellisen hyväksyttävyyden rajoista ja ottaa tässä valossa kantaa pääministerin menettelyyn

tästähän nyt käytiin pitkään keskustelua ja se oli epävarmuuden tilassa mutta tänä vuonna se pitää käynnistää ja tällä lisäbudjetilla se pannaan käyntiin

tämän lisäksi suomessa on merkittäviä haasteita joista yksi on ikäsidonnaisten menojen kasvu koska väestö ikääntyy mutta myöskin sitten se että viennin kehitys on ollut poikkeuksellisen heikkoa ja tämä johtuu siitä että kaksi merkittävää toimialaa elektroniikkateollisuus ja paperiteollisuus ovat supistuneet ja ovat erittäin suurten haasteiden edessä tulevina vuosina

ja kysymys siitä

tältä osin täytyy sanoa että se osoittaa sitä että yritystoiminta ei ole niin hyvissä kantimissa kuin se kenties voisi olla ja tämä asettaa meille lisää haasteita yritystoiminnan edistämisen suhteen

pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunta kokoontuu järjestäytymistä varten tämä ilmoitus

arvoisa puhemies

tältä osin täytyy sanoa että jos me katsomme yritysten taseita niin ei näissä yritysten taseissakaan koskaan esitetä sitä mikä se yrityksen vastuu on jos otetaan tulevien vuosien korot huomioon vaan kerrotaan se velan kokonaismäärä sillä tietyllä hetkellä jolle tuo yrityksen tase kaiken kaikkiaan on tehty

minä olisin todella täydentänyt muutamalla sanalla puheenjohtajan esittelyä joka ilahdutti minua suuresti

jos me katsomme eurooppalaista kuvaa niin voidaan todeta että sekä saksassa ranskassa että yhdistyneessä kuningaskunnassa on pieniä vaalipiirejä joissa valitaan kussakin vaalipiirissä yksi ehdokas ja sitten valtakunnallisesti paikat jaetaan britanniaa lukuun ottamatta siten että suhteellisuus toteutuu